de debate viedä mut mä en kyllä pystytä vielä muut jurovat kodeissaan lähetystöön ja rastas selonteko hyväksyttäneen

äänestyksissä

voittaa on antanut epäluottamuslauseen

tapaamisten erotuksen kolmekymmentäkaksi

tästähän on jo aikaisemminkin keskusteltu että onko tämä kuntien luottamushenkilömaksusta peritty puolueiden maksu tämmöistä ulkopuolista rahaa ja pitääkö se ilmoittaa vai onko katsottava että se on normaalia puolueen varainhankintaa jossa ei synny sidonnaisuuksia kun se koskee kaikkia puolueen näissä tehtävissä olevia henkilöitä

eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa perusturvan kehittämistä pitäen tavoitteena työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen puolison sekä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten

miljardiluokan päätökset runnotaan läpi pikavauhtia muutamassa päivässä ja ilman punaista valiokuntakäsittelyn neuvotteluvaltuuksien myöntäminen ei pienen koon kasvattamiseen on erikoisvaliokunnissa käsitelty ennennäkemättömästi pelkällä tai tekemään merkinnän valiokunnat on alistettu

nyt eurokriisin keskiössä on jälleen kreikka ei siellä järjestetään pian parlamenttivaalit jonka ennakkosuosikki asserissa puola on luvannut muutoksia maan lain

oli tietoinen valinta jälleen kerran kasvattaa kuilua eri syystä heikosti toimeentulo ja toimeentulevien

edustamme kiittää

uusi

mänty ja ajatus nelikosta ei pidä vastaava

käynnistyksessä

sotavangit yhdeksi ääntä kun kahdeksan eija pusa kaksikymmentäkaksi osku torrokset miten

lakiehdotus hylätään

tarkastusvaliokunta on päättänyt tehdä ison tutkimushankkeen jossa käydään lävitse viime vuosien ja vuosikymmenen muutoksia eduskunnan budjetti ja valvontavallan toteutumisessa

risto heikkilä

ensto yhtiöt ja arvostelua hornetin syksyiset

saattaa seitsemän ja anto kuusikymmentäyksi eija tapossa kolmekymmentäyksi osku torrokset miten

erotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittoon lakiehdotukset hylätty kylä vasta oma

uusi taannoinen totuus eikä sitä väistellä päivystyksen kolmasosa ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä täytäntöönpanopöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

menestys

lintuja edusti muste verotus neljä eri

kolmivuotiaaksi

sitten harmaan talouden torjuntaan

rauha

satayksitoista ja antoi seitsemänkymmentäkolme ja poissa viisitoista eduskunta hyväksynyt miten

kun tiedot ehdotuksen ensimmäinen käsittely

joo akatemiaankin vielä tänään ehditään

satakuusitoista ja seitsemänkymmentäyksi ei poissa kaksitoista jos kaivos nyt miten

edustaja ja lumo

äänestyksissä

kreikka kreikan valtiolla on velkaa käsittämättömät sataseitsemänkymmentä prosenttia maan brutto ja bruttokansantuotteesta tasoon

idea debattenhalinen muuttaminen estetään leena tiainen edes vaikeata saada

viime hallituskaudella umpeen kurottu eero työttömyyspäivärahan ja pienimpien ai isyys ja sairauspäivärahojen tason välillä on palautettu entiselleen

uudistus on suurin sitten jatkosodan päättymiseen eduskunnasta ei saa tehdä kumileimasinta uudistuksesta on syytä keskustella nyt eikä vasta syksyllä osana turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa jolla toimenpiteet on jo päätetty puolustusministerin ja puolustushallinnon virkamiesten

ja vakavin esimerkki jolospolitiikan epäonnistumisesta on hallituksen päätös evätä astiat finlandin viidenkymmenen

savon edustajaan kuusikymmentäyhdeksän neljä ääntä kolme tyhjää poissa kaksitoista eduskunta

siihen liittyvät sekä omat muutoksemme budjetin kehittämisen osalta budjetin muuttuminen yleisemmäksi ulkopuolisten rahastojen vaikutus eduskunnan päätösvaltaan että myös sitten eu päätösten tosiasiallinen vaikutus eduskunnan budjettivallan rajaamiseen

satayhdeksän jaa ääntä kolmekymmentäkahdeksan kaj turusen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on päättänyt että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

yhdistys

tuhot kahdeksaa luvut ottaa

äänestyksessä

eduskunta hyväksyi kahdeksasta kahteen kolmanteen pykälään ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

arvoisa puhemies

terho pieviläinen vaan estetään liedon muut rehulla taisteltiin valtiontalouden jäljet veden seosta

lopuksi kaadettava lausumaehdotuksista mietintöön ja edustaja reul on vastalause mukainen lausumaehdotus ei näistä

valtiovarainvaliokuntaan joka on perillä siitä jotain vielä

se on huikea luku ja kertoo jatkuessaan siitä että raha alkaa aidosti vaikuttaa meille tärkeän kansanvallan tärkeimmän instituution eduskunnan toiminnassa

savonen emiliaa seitsemän ey usa kahdeksan orvot miten osataan miten tuo steyr tuskaksi ykn

elomaa

tämä on sillä tavalla kummallinen tilanne että nyt vaalien jälkeen arvoisa ministeri lindström teidän niin kuin aika monen teidän kolleganne puheenne ovat täysin muuttuneet

suomi kuusi ääntä eli neljään pois yhdeksäntoista tuntuivat jotenkin

suomen riskien kasvu on osaltaan myös äänestää vaaraa siitä että luottoluokittaja laskevat suomen aa

de debatin hali teemu vehviläinen ostetaan viedä mut mustajärvi korostaa pitää

soros g seitsemän ja antti viisikymmentäyksi ei poissa kaksikymmentäyksi

sota kolme ja häntä seitsemänkymmentäyksi neljä poissa kaksikymmentäviisi

risto kokko

velkaa huomattavasti enemmän kuin kriisin

äänestyksissä

keskitetty budjettipolitiikka tekisi eduskunnasta sivukonttorina samoin kuin suomen pankille on tapahtunut eikä yhtenä fiskaalijärjestelmä kuitenkaan lopulta toimisi koska eu koostuu hyvin erilaisista kulttuureista ja perinteistä eikä sennoudattaa puomi ja sää

hallitus halusi käyttää talouden vähäisen liikkumavaran korottamalla ainoastaan työttömyysturvaa samaan aikaan tiedossamme o että syrjäytyminen tuloerojen kasvu ja lapsiperheiden köyhyys ovat kasvavia ongelmia s

valiokunta on aikaisemmin päätynyt siihen että tätä pitäisi pitää normaalina varainhankintana jossa ei tarvitse seurata näitä ilmoitusrajoja ja sitten ryhtyä ilmoitusmenettelyyn

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta erkki virtasen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta hanna mäntylän ehdotuksesta

hallitukselle ei tule koska vastaavaa tilaisuutta uudestaan jossa viidenkymmenen miljoonan euron lisäpanostuksella olisi voitu varmistaa suoran kahdentoistatuhannen miestyövuoden

jokivarteen haljeta mut timo korhonen on testata viedä mut tiesi katainen framstetytöstä kirjoittavan pieniä

äänestyksessä

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi sopimuksen yleisimmässä käsittelyssä sillä lautta otetut lakien tukea sopimuks sormuksen ainoa lakiehdotuksen toinen lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista

onko paluuta hän ole hyväksytty miten muka as

sataviisikymmentäyksi ääntä kolmekymmentäyhdeksän ei antaa yksi tyhjä poissa kahdeksan eduskunta hyväksyy tässä innostukseni

ensin äänestetään ville vähämäen ehdotuksesta timo kallin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan tämän sienestys hyväksyttäneen hyväksytä

hyvään naapuruuteen kuuluu myös toisen kielen ja kulttuurin

risto

äänestyksen

gran

kadusta juotu olut puhemies ehdotuksen kolkytkahdeksan risto kalliorinne osapuolen niskanen risto jalo vetokoe nesteen ehdotus on kolme kertaa yhdeksäntoista koko asevoimista nato edustan saarten puhemies ja verotuksen neljäkymmentä edustajaa

se on ollut osoitus täydellisestä ammattitaidottomuudesta kreikka on saanut muilta euroalueen mailta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta lainaa

waigel usa toinen käsittely on päättynyt

voittaa on hyväksynyt joustosankelo

tuomisen

l kuusikymmentäkolme ja antoi kaksi viisi yksi tyhjä poissa kymmenen uskotaan omaksunut miten

vientijahti edusta kettusen seitsemän ei pyydä vastaava

eduskunnan valtiovarainvaliokunta on useissa aikaisemmissa mietinnöissään kiinnittänyt huomiota siihen riskiin että suomen kansan valitsemien edustajien mahdollisuus vastata kaikista suomen valtion menoista ja tuloista rajoittuu muun muassa euroopan unionin kehittyvän säädösjärjestelmän johdosta

uusi käsittelylistalla päivällistyksen kahdeksasosia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden saamista varten

ei ole oikein että ehdokkaaksi asettumista miettivät joutuvat pohtimaan sitä onko heillä rahaa käydä kampanjaa ja asettua kansalaisten arvioitavaksi ja tarjota oma vaihtoehtonsa

rahasummat ovat aivan liian suuria jotta niitä voitaisiin perustella pieni

venäjän kieltä opiskellaan suomen koulussa edelleen

tarkastusvirasto on myös valiokunnan aikaisemman kannanoton pohjalta kehittänyt omaa toimintaansa niin että nämä luottamushenkilömaksut nyt katsotaan tämmöiseksi normaaliksi varainhankinnaksi jo

nykyisellä päällä kaksikymmentäyhdeksän yleiskeskustelua on viritellyt yritys ottaisi istumassa julistettu päättyneeksi tertusen tekemistä varten jopa lopetus koko sen käsittely ylen tekemän muutosehdotuksen perusteluna leidinä